elikkä tällä tahdon sanoa sitä että jos me emme kilpailuttaisi näitä sijoituspaikkoja niin tänne ei syntyisi näitä monikansallisia jopa ulkomaalaisia yrityksiä jotka tulevat vain tekemään bisnestä lasten ja perheiden kustannuksella

minä vain kuvasin sitä millä tavalla tämä päivähoitojärjestelmä on syntynyt että se on syntynyt tarpeeseen ja aikanaan tarve oli se että naiset pääsisivät myös työelämään kiinni

ymmärrättekö sen että inflaatio kiihtyessään köyhdyttää opiskelijoita entisestään

kuitenkin olisin vielä arvoisat ministerit kysynyt sitä että nytten kun odotellaan tätä tai odotatte mahdollisesti eun suhtautumista siihen miten suomi haluaa näitä muuttaa sinä aikana myös voisi tehdä jotakin esimerkiksi kehittää energiatodistusta

mutta kuitenkin te teitte nämä samat temput mitä hallitus on pakotettu nyt tekemään kun rahat on loppu

minä olen tyrmännyt opposition kommentit siltä osin kuin te perustelette asiantuntijuutta sillä että nämä hallituksen toimenpiteet ovat vaarallisia tai joillain muilla termeillä joita olette käyttäneet

ja sitten jos mennään vielä näihin yksityiskohtiin tarkemmin niin kävin läpi tuossa tämän vaalikauden alussa sosialidemokraattien kolme viimeisintä vaaliohjelmaa

siinä mielessä tämän avustuksen tukemisen toki pitää kohdistua myös kaikkiin niihin turkissa oleviin pakolaisiin ei vain syyrialaispakolaisiin

tämä raha mikä nytten kreikalle luvattiin ei ole mikään lisä suomen budjetista tai mistään muustakaan budjetista vaan se on sieltä evmn ja ervmn rahastoista jotka sitoumukset on jo aikanaan sinne kaadettu

uskon kuitenkin siihen että hallituksella on hyvää tahtoa siinä että meidän lapsemme saavat tämän lainsuojan kautta mahdollisuuden tavata sosiaalityöntekijää riittävän usein

kuten tässä omakotiliiton sähköpostissa mikä lähetettiin kaikille sähköpostin vastaanottajille ja kansanedustajille sanotaan

toisena asiana näissä lisääntyvissä kustannuksissa jos me tällaisia sitoumuksia lähdemme tekemään meidän täytyy myös harkita sitä onko meidän syytä näitä rahoja ottaa kehyksen ulkopuolelta

tämä on kyllä tärkeä tahtotila

te ette ole onnistuneet siinä lupauksien pitämisessä aikaisemminkaan ettekä ole tahtoneet pitää eläkeläisten indeksiasian korjaamista minään vaalikautena joten aivan kohtuutonta populismia on syyttää nykyistä hallitusta siitä mitä se on jättänyt tekemättä

meidän tulee kuulla lapsia ja kuulla sitä viestiä mimmoisissa sijoituspaikoissa he asuvat sekä miten avohuolto etenee

siinä mielessä edustaja viitanen mainintasi oli väärä mutta toivoisin että myös muistetaan se että tämä hallitus on lisännyt avoimuutta

energiatodistuksen tulisi olla tasavertainen oikeudenmukainen selkeä ja ymmärrettävä läpinäkyvä ja luotettava sekä kohtuuhintainen ja hyödyllinen

se ei olisi edes mahdollista koska meidän tilamme eivät anna myöten siihen asiaan ja suurella osalla kuntien päiväkodeista ei ole tilaa kasvattaa niitä niin suuriksi kuin edustaja kiuru mainitsi

on hienoa ja tärkeää että meillä on suomessa tällainen järjestelmä jossa ihmisoikeuksien toteutumista seurataan ja valvotaan ja myös puututaan viranomais ten toimintaan mikäli niissä ilmenee selkeitä rikkeitä

nyt ei enää piiloteta kassakaappiin niitä papereita kuten ennen

kannustan hallitusta tähän suuntaan mutta toivoisin että hallitus lisätalousarviokeskustelun yhteydessä huomioisi sen ja seuraisi tarkalla silmällä sitä millä tavalla kuntien vastuut lisääntyvät tämän lainmuutoksen myötä ja joustavalla tavalla lisäisi sitä resurssia kunnille jotka eivät tätä taakkaa pysty muutoin kantamaan

sen johdosta halusinkin muistuttaa erityisesti edustaja viitasta joka peräänkuuluttaa hallituksen vastuuta täällä te olette kantaneet vastuuta niin minäpäs luen täältä toiminta kertomuksesta millaista vastuuta nyt kannetaan ekpn kautta tai keskuspankin kautta

siinä mielessä kyllä minä luotan kumminkin kuntapäättäjiin että he ajavat edelleen lasten etua tämänkin lain jälkeen siellä päätöksenteossa

sdpn puolelta tuli paljon kommenttia muun muassa tuula väätäisen suulla että budjettilakia piti viedä eteenpäin nopeasti ja sen takia näitä tällaisia lapsuksia tänne väliin jäi ettei keretty siihen asiaan kunnolla vaikuttaa

riitahan pitää yllä edustaja pirttilahti ja sitten oli vielä kohta kahdeksankymmentäyhdeksän anne

mutta kokoomukselta haluaisin sitä kysyä mistä johtuu että aina perussuomalaisia syytetään yrittäjyyden vastustamisesta tai ei niiden tukemisesta

me emme todellakaan pysty seuraamaan sitä rahankäyttöä juurikaan mutta on olemassa hyvin paljon tutkimuksia siitä että se raha joka annetaan kahdenvälisiin hankkeisiin on useimmissa tapauksissa hyvin tehotonta

asuntokauppa on hyytynyt voimakkaasti suomessa viime aikoina ja ihmisten luottamus tulevaisuuteen kärsii sen tähden koska hallitus ei tue keskituloisia palkansaajia kotitalousasioissa

mieluummin laiha sopu kuin lihava riita ja siinä mielessä kannatan sen sopimuksen syntymistä vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutetakaan

luuletteko että suomen valtio on immuuni siihen

jos keskuspankin riskit laukeavat kuten täällä ben zyskowicz mainitsi että jos euro hajoaa niin riskitkin kyllä tulevat meille maksettaviksi

hyvänä esimerkkinä tänään kyselytunnilla pääministeri puhui kovasti siitä että tarvitaan lisää kasvuyrittäjyyttä ja valtiovarainministeri puhui että on sitoutunut yrittäjyyden edistämiseen että suomen yhteiskunnan rikkaus on yrittäjyyden edistäminen venäjältä ja ulkomailta

lydia pestä viikko arjessa

se ei johdu hallituksen saamattomuudesta tai toimettomuudesta vaan siitä että oppositio ei rakentavalla tavalla itse osallistunut tämän yhteiskuntasopimuksen rakentamiseen

tämä tulee köyhdyttämään myös keskituloisia palkansaajia ja perheitä tai vaihtoehtoisesti lisäämään merkittävässä määrin kuntien päivähoitokustannuksia

jos me aidosti haluamme suomalaisella rahalla auttaa köyhiä ja eriarvoisessa asemassa olevia ihmisiä niin annetaan se raha mieluummin vaikka suoraan sinne kylään jollekin ihmiselle käteen niin se raha menee ainakin perille

pienyrittäjiä ei tueta täällä eivät he pärjää hintakilpailussa ulkomaalaisten yritysten kanssa kun esimerkiksi viroonkin on rekisteröity tuhansia yrityksiä joissa on suomalaisia omistajia ja me tiedämme mistä harmaa talous syntyy

halusinkin myös peräänkuuluttaa sitä että veronmaksajat kyllä ymmärtävät sen että suomen pankki kantaa riskinsä omista toimistaan mutta ei koko eurojärjestelmän toimista ja siinä mielessä pitäisi olla joku kohtuus tässä tukien määrässä

tämäkin on sellainen arvovalinta missä hallitus on halunnut astua perheen olohuoneeseen asti ja käskeä isän kotiin ja äidin töihin

ensimmäiset kaksi kuukautta uuden eduskunnan alettua viime syksynä aika meni siihen että huudettiin pakkolaista ja sen epäoikeudenmukaisuudesta

tätähän tekevät jo amerikkalaiset kehitysapujärjestöt antamalla rahaa suoraan sinne ja ne varmistavat että vaikeissa maissa se raha saavuttaa kohteensa

tässä lasten oikeuksien osuudessa mainitaan tarkastuksia kuitenkin vain kolme joista yksi oli opetus ja kulttuuriministeriöön ja yksi oli lastenkotiin sekä oppimis ja ohjauskeskus onervaan

tämä käytännössä ei kuitenkaan toteudu siten koska yleensä monessa perheessä se isä on mahdollisesti tähän saakka tuonut sen korkeamman palkan ja leivän pöytään

siinä mielessä kuitenkin pidän hyvänä saavutuksena sitä että me pääsisimme siihen sopimukseen ja saisimme tämän asian päiväjärjestykseen ja rupeaisimme keskittymään sitten toisenlaisiin toimenpiteisiin

kuinka pitkälle me olemme valmiita menemään tässä riskien ottamisessa

hallituksen esitys on sinänsä hyvä niin että nyt saadaan tämä villi pysäköintivalvonta kuriin ja myös osittainen keinottelu mikä sen ympärille on syntynyt

niinkö

mikäli nämä olivat vain tarkastukset esimerkiksi lastenkoteihin joista ainoassa tarkastuskohteessa myös tuli lisäselvitystoimenpiteitä niin pidän sitä tarkastusmäärää hyvin alhaisena

mitkään temput eivät onnistu työllisyyden parantamiseksi

nykyinen pysäköintivalvonta yksityisten toimin on aiheuttanut paljon närää autoilijoitten ja kuljettajien keskuudessa ja se tapa millä kunnat yleensä ovat päässeet eroon siitä ongelmapysäköinnistä omistamillaan kiinteistöillä on ollut vähän liian yksioikoinen

käsittelyssä oleva kansalaisaloite rattijuoppouden rangaistuksen tiukentamisesta on erittäin hyvä esimerkki siitä kuinka yhdellä a nelosella voidaan asia selkeästi esittää

hallitus tekeekin pitkäjänteistä työtä viennin edistämisen ja kilpailukyvyn parantamiseksi

ihmettelenkin miksi hallitus tekee tämänkaltaisen lakiesityksen jota todennäköisesti joudutaan korjailemaan jo seuraavalla hallituskaudella

kolmantena asiana hallitus tulee ensi vuonna puuttumaan ansiosidonnaisen päivärahan suuruuteen ja rupeaa leikkaamaan nimenomaan keskituloisten ansiosidonnaista päivärahaa

arvoisa puhemies

me tulemme näkemään varmasti tämän hallituskauden aikana vielä useita kipeitä päätöksiä joissa joudutaan tarkastelemaan valtiontalouden kohdentamista uudelleen ja siinä mielessä tämä keskustelu niin sanotusta pakkolaista ei varmasti tämän hallituskauden aikana tule loppumaan

tämä on erikoinen lakiesitys siinä mielessä että täällä keskustelussa on tullut useampaan kertaan esille se että lain valmistelussa olisi pitänyt huomioida joitain muita asioita kuten esimerkiksi että rangaistukset voitaisiin kirjata heti siellä vesiliikenteessä ja näin vältyttäisiin poliisin resurssien haaskaamiselta

jäin ihmettelemään edustaja katajan esitystä nykyisen kaltaisesta sopimuksen syntymisestä ajoneuvon pysäköinnissä eikö se ole juuri se mistä me haluamme päästä eroon

tämä helposti myös tarkoittaa sitä että suomessa kymmenettuhannet lapset joutuvat kokemaan vuosittain perheiden rikkoutumisen ja joutuvat erilleen isästä tai äidistä tai molemmista

suomi on pieni maa eikä suomen resurssit huomioiden ole järkevää heikentää itsenäisen maan uskottavaa puolustusta millään tavoin

arvoisa puhemies

jotkut kokoomuksen edustajat haluaisivat nähtävästi pitää tämänkaltaisen sopimuksen syntymisen edelleen yksityisissä kiinteistöissä niin että voitaisiin sakottaa ajoneuvon omistajaa siitä että ei noudata tällaista kylttisopimusta

siinä mielessä ei ole yllättävää että meille kansanedustajille tulee hyvin paljon kansalaisilta valituksia siitä että heidän tapaamisoikeuksiaan lapsiin rajoitetaan tai täysin estetään

mutta se mitä tarkoitin itse tuosta sosiaalityöntekijän tehtävien hoitamisesta että voidaan tehdä sitä ilman minkäännäköistä koulutusta on ehkä helpoiten esitetty vaikka näin

tämänkaltainen sopimuskikkailuhan johti aikanaan siihen että jotkut autoilijat laittoivat tuulilasiin ilmoituksen

arvoisa puhemies

lisäksi kiinteistövero kiristyy tulee alaraja ja siitä tulee automaatio jolla kunnat keräävät rahaa itselleen loppumattomaan kassaansa koska rahat ovat loppu kun valtionosuudet ovat lähteneet

arvoisa puhemies

kuitenkaan ei riitä kuin yksi tai kaksi muskeliveneonnettomuutta jotka nousevat uutislööppeihin niin luulen että se lainsäädäntö siinä vaiheessa revitään taas auki ja pakosta joudutaan muuttamaan tämä laki kokonaisuudessaan hyväksi

vantaalla meillä sosiaalityön asiakkailla on tapana tiedustella sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsemistä soittamalla sosiaalivirastoon ja yleensä se puhelu monesti menee vahtimestarille

se ei tällä hallituskaudella etene mutta asia on siinä mielessä tärkeä ja merkittävä havainto siitä että on ennen kaikkea lapsen etu että hänen oikeuksiaan kumpaankaan vanhempaan ei rajoiteta niin vanhempien riitojen johdosta kuin myöskään perheen ulkopuolelle sijoittamisen toimenpiteen johdosta

tämänkaltainen lainausmerkeissä vitsinheitto syntyi siitä että koettiin niin epäoikeudenmukaisena tämä sopimuksen syntyminen tämmöisellä ilmoittelutavalla

ottawan sopimuksen allekirjoitusta tulisi lykätä ja tilannetta tulisi tarkastella uudelleen vasta kun venäjä ratifioi ottawan sopimuksen ja kun suomella on siihen oikeasti varaa myös ta loudellisesti

tämän vuoden lukua me voimme vain arvailla

vahtimestari myös tarkistaa tämän sosiaalityöntekijän tekemän päätöksen ja onko se raha tullut tilille ja ilmoittaa siitä silloin tälle soittajalle

toivon että hallitus pitäisi tiukasti kiinni niistä tavoitteista joita tässä lakiesityksessä on eikä jousta käsittelyssä mihinkään lievempään suuntaan päinvastoin pitää kiinni siitä että kunnat edelleen perivät nämä maksut jatkossakin ja tekevät sitten jotain avustavia toimenpidesopimuksia yksityisten kanssa jos on tarvetta

usein se palaute mikä on itselleni asti tullut on se että tämä sosiaalityötä tekevä vahtimestari antaa neuvoja joihin hänellä ei ole oikeastaan minkäännäköistä koulutusta

tässä kirjassa apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota siihen että joissain sijoitetuissa tapauksissa lasten oikeuksia rajoitetaan merkittävällä tavalla

jos meillä on eri kunnasta riippuen jopa puolet tai enemmän kuin puolet epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä niin kuinka tämmöinen kirjaaminen ja asiakassuunnitelman toteutuminen ja seuraaminen tulee onnistumaan

kun me tiedämme nykyisen lainsäädännön ja tuomioistuimen käytännön ei ole ihme että kansalaiset eivät luota oikeusturvaan

suomi on vastuullinen maamiinan käsittelijä eikä siten tulisi väärin rinnastaa suomen ja muiden maiden miinojen käyttöä keskenään

hän voi olla ihan mistä tahansa rakennustyömaalta tullut sinne vahtimestariksi ja siinä mielessä hän pääsee käsiksi asiakastietoihin sekä pystyy ohjeistamaan tavalla joka ei välttämättä vastaa sitä asiakkaan tarvetta tai parasta mahdollista tapaa antaa asiakaspalvelua

esimerkiksi apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan lastensuojelulaitoksessa ei tulisi puuttua lapsen perusoikeuksiin huoltajan tai lapsen suostumuksen perusteella elikkä ei lapsi tai huoltaja voi antaa suostumusta siihen että hänen ihmisoikeuksiaan rajoitetaan kuten postin kirjesalaisuuden tai puhelimen käytön osalta

hämmennystä voi lisätä myös ministeri henrikssonin tänään mainitsema kommentti siitä että ei ole olemassa tutkimusta siitä että tuomiot vähentäisivät rattijuopumusten määrää

tällä oli aikanaan tarkoitettu estää se ettei tule liian suuria investointikuluja yrityksille jotta ne eivät näkyisi sitten asiakkaan hinnoissa merkittävästi

meillä olisi ollut hyvää tahtoa erityisesti näitä kotimaisia kehitysapujärjestöjä kohtaan ja osa tästä rahasta siirtää sinne mutta kun tämä eduskunnan ohjeistus on tämänkaltainen että kehysjärjestelmässä nämä finanssisijoitukset määritellään kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi

suomen armeijan puolustuskyvyn tahallinen murentaminen on hölmöläisten hommaa tai sanoisinko että suomen armeijan maanpuolustuskyvyn tahallinen murentaminen on hyvin epäitsenäinen teko josta nykyinen hallitus tulee kantamaan yksin vastuunsa

nimittäin kun vaihtuvuus on suurta näitten työntekijöitten keskuudessa ja koulutus vaihtelevaa niin tässä suhteessa hallituksen tulisi myös jollakin tavalla evästää kunnat toimimaan sen lapsen edun mukaisesti jotta siitä ei tule semmoinen pallo jota pompotellaan henkilöltä toiselle

siinä mielessä sosiaalityön tekijät ovat monella tapaa eri toimipisteissä jos on kysymyksessä vaikka asiakkaan etuuksia koskevat päätökset

yhdellä sanalla kuvattuna valtion tietojärjestelmien kehittäminen on ollut amatöörimäistä mikä on johtanut yhteiskunnan varojen haaskaamiseen

lisäksi kun muistetaan vielä se että palkansaajien ansiotulot käytännössä tippuvat pienenevät koska inflaatiotarkistukset jätetään tekemättä ja tämän lisäksi se että kunnat nostavat kunnallisveroa niin palkansaajalle ei paljoa jää

ja sitten tilastokeskuksen arvio muistutan että se on ennakkoarvio tulkitsee siten että kansantalouden tilinpidossa tämä finnfundin pääomakorotus lasketaan normaaliksi menoksi

tuomioiden koventamisen tarkoitus on nimenomaan luoda tilanne että ihmiset kunnioittaisivat lakia ja harkitsisivat tekoa ennen kuin ryhtyvät siihen

siinä mielessä on hyvä havainto että lapsella tulee olla lastensuojelulain mukainen oikeus ja turva kehityksen kannalta pitää tärkeät ja turvalliset ihmissuhteet yllä vaikka olisi sijoitettu perheen ulkopuolelle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nimittäin lakiesityshän tässä pyrkii hakemaan sillä säännöllisellä tapaamisella semmoista suhdetta sen lapsen kanssa että se saa semmoisen jatkuvuuden ja jatkuvuutta ei synny ilman päteviä työntekijöitä eikä taas ilman rahaa elikkä meidän täytyy myös seurata tilannetta siltä osin että kunnilla on varaa palkata päteviä työntekijöitä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden keskuuteen ja antaa heille sitä vastuuta ja kannustusta työntekoon oikein mitoitetuilla asiakasmäärillä ja oikean suuruisella palkalla

tässä mielessä on hyvä että tätä täsmennetään koko ketjun osalta siinä ketkä saavat toimia sosiaalityössä ja millä koulutuksella

näin ollen annetaan sitten niitten ajella siellä päihtyneinä ketkä haluavat mutta suojellaan edes niitä kanssamatkustajia tämmöisellä hyvin yksinkertaisella huomiolla

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ikävällä tavalla kyllä leimasi nuoret opiskelijat kahteen joukkoon ja teki toisen maan kansalaisia heistä jotka eivät arvosta ruotsin kielen opiskelua ja se on kuulemma eriarvoistavaa

mutta koska tämä finnfundiin sijoitettu pääoma on ollut tuottoisaa niin siksi se luetaan edelleen kehyksen ulkopuoliseksi menoeräksi vaikka kyseinen pääomakorotus kansantalouden tilinpidossa laskettaisiin normaaliksi menoksi

edustaja kauman nostama ranskan esimerkki on erittäin hyvä osoitus siitä että meidän tulisi mieluummin katsoa niitä tutkimustuloksia ranskassa kuin suomessa

onko tosiaan niin että julkinen sektori on täynnä poliittisilla suojatyöpaikoilla varustettuja henkilöitä joista kukaan ei todellisuudessa kanna vastuuta jos työtä ei osata tehdä

epäilen että näin ollen näin nopea maksuaika ei voi olla näkymättä kuluttajan hinnoissa kun tätä laajakaistaa ruvetaan markkinoimaan kuluttajille

täytyy muistaa että yhteydenpito on ennen kaikkea lapsen oikeus ja sosiaalitoimen tulisi tässä asiassa tukea vanhempia eikä sitä missään määrin rajoittaa

tässä lakiesityksessähän on kuultu asiantuntijoita ja kuitenkin kun on tullut täälläkin esille se että venepoliisi liikkuva poliisi sisäasianministeriön poliisiosasto ja rajavartiosto osasto ovat kuitenkin sitä mieltä että myös vapaa ajan veneilyn promilleraja olisi pitänyt laskea samanaikaisesti niin olisin toivonut että heitä olisi kuultu